yhteiskuntafilosofi herbert marcuse kirjoitti kirjan yksiulotteinen ihminen jonka suomennoksen muuten on tehnyt edustaja jungnerin eno markku lahtela ja erinomaisesti hän on kiteyttänyt erään määritelmän

muistan sen paikankin suurin piirtein tuossa lehterillä missä istuin ja lumoutuneena kuuntelin edustaja vennamon puheita

tulevaisuuteen tähyäminen on välttämätöntä että elämää voitaisiin ennakoida mutta kaikkeen sellaiseen mikä kiiltää ei tule suhtautua kritiikittömästi

puolustusvoimissa palvelleilla oli ennen vanhaan asunnot kirkon työntekijöillä valtion palkollisilla ja niin edelleen

arktiselta alueelta käsin meillä on jos ei sanota rajattomasti suuria kasvun potentiaalin edellytyksiä

kiinteistömassoja hallinnoivat nykyisin jotkut yhtiöt ja niillä ei sinänsä ole enää mitään tekemistä työhön liittyen

järjenvastaisuuden järkiperäisyys

mutta paljon on sen jälkeen tapahtunut

jotenkin tuntuu että tässä hallituksen kaavailussa kotihoidon tuen jakamisesta on juuri tätä järjenvastaisuuden järkiperäisyyttä

arvoisa herra puhemies

mutta oikeastaan tämä on jatkumoa sille mitä valitettavasti tämän hallituskauden aikana on hallitukselta totuttu jo odottamaan

kun ajatellaan että se miesmuistin määrittely on vähän vaikeaa ja monitulkintaista niin ehkä on kuitenkin yhden sukupolven mittainen se miesmuisti niin että ehkä tässä on jo yksi miesmuisti mennyt

me tarvitsemme erilaisia vaihtoehtoja erilaisia panostuksia erilaisia toimenpiteitä eri puolilla suomea

on tärkeää että maaseutu pidetään asuttuna

olisi viisasta harkita arvoisa ministeri kiuru esimerkiksi sellaista että nuoretparit jotka rakentavat maaseudulle ja pitävät maaseutua asuttuna saisivat ainakin jonkinasteisen arvonlisäverohelpotuksen

on syytä pohtia mitä tämä uudistus toteutuessaan tulisi merkitsemään nimenomaan kunnissa

sinänsä tämän ydinvoiman tekee niin vaikeaksi se että se on yhtäältä sillä tavoin helppoa energiaa että kun sitä tuotetaan niin välttämättä ei vaivauduta samanlaisella intensiteetillä kehittämään toisia energialähteitä kehittämistyössä nimittäin näet pelkät puheet eivät riitä

tätä lakiuudistusta ovat monet odottaneet sillä lukuisa on se joukko joka on joutunut mielestään vakuutusoikeuden mielivallan kohteeksi eikä aina perusteettomasti

kyllästymiseen asti olemme puhuneet siitä miten tiukilla taloudellisesti kunnat nyt tällä hetkellä ovat ja tämä ratkaisu entisestään syventäisi kuntien kurjistumista

syvältä sydämestäni toivon että tämän lain myötä oikeudenmukaisuus toteutuu myös tällä saralla niin hyvin kuin se vain on mahdollista

kun nopeasti se on täällä tunnustettu hallituspuolueiden edustajienkin suulla tulisi lisää pieniä lapsia vaatimaan päivähoitopaikkaa niin tämä johtaisi monissa kunnissa kaoottiseen tilanteeseen

nämä perusteet eivät ainakaan itselleni ole vielä selkeyttäneet mitä tulee ensi perjantain äänestykseen

tunnelma onkin vähän kuin ison kirjan sana että joka tietoa lisää se tuskaa lisää niin että ei tämä helppo asia ole

mutta toivon kyllä että viisaudessa tehdään sellainen päätös jonka kanssa kansakuntana voimme elää ja katsoa kansakuntana toiveikkaasti parempaan suomeen tulevaisuudessa

asian käsittely vakuutusoikeudessa asian käsittelyssä vakuutusoikeudessa sovelletaan hallintolainkäyttölakia jollei erikseen toisin säädetä

kunnilla ei myöskään ole tällä hetkellä varaa rakentaa uusia tiloja eikä myöskään ilmeisesti palkata pätevää henkilökuntaa

näin siis pienet lapset pikkutaaperot joutuisivat opettelemaan sosiaalisia taitoja vaikeutuvissa olosuhteissa

toivon että tämän uusitun lain käyttöönottoa ja sen toteuttamista varten asetetaan seurantaryhmä vähintään kahdeksi vuodeksi

osaltaan tämä ratkaisu toteutuessaan merkitsisi myös keskiluokan elämäntilanteen heikentymistä entisestään

vasta silloin on mahdollista nähdä ovatko syvälle urautuneet mielivaltaiset käytännöt ja ratkaisut poisopittu vakuutusoikeudessa

keskiluokan elämäntilanne on jo nykyisellään viime vuosina heikentynyt ja tämä olisi äärimmäisen vaarallista kehitystä

nimittäin yhteiskunnissa joissa keskiluokan asema on heikko myös yhteiskunnallinen vakaus järkkyy ja tällaista ei luonnollisestikaan kukaan vastuullinen ihminen ja kansanedustaja päättäjä toivo

työ yrittäminen välittäminen tässä perussuomalaisten tulevaisuudenuskoa vahvistavat elementit kiteytettynä

yhtä lailla puhutaan kestävyysvajeen paikkauksesta ja näistä rakenteellisista uudistuksista

meillä on kansakuntana lukuisia vahvuuksia ja erityisesti tällaisina aikoina vahvuuksia pitää pyrkiä vahvistamaan

rakennepaketissa hallitus sanoi että kuntien velvoitteet otetaan tarkkailun alle ja niitä vähennetään mutta tätähän kautta kunnille tulisi uusia velvoitteita järjestää yhä useammalle päivähoitopaikka joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa

tällaisena aikana koulutukseen on investoitava erityisesti sen kaikilla tasoilla

muutoin esimerkiksi seuraava pisa tutkimus saattaa olla järkytys

yhtä lailla tutkimustoiminnasta ei tule leikata eikä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia toteuttaa tehtäviään tule vaikeuttaa

nämä ovat hienoja järjestelmiä suomalaisten tulee niistä olla ylpeitä mutta on oltava valinnanmahdollisuutta ja myös pienille lapsille usein koti on se paras paikka varttua

talouden reunaehdoista keskusteltaessa ei saa unohtaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta jokaisen ihmisen ihmisarvoa kansanvaltaa ja monia keskeisiä arvoja jotka ovat osa suomalaista menestystarinaa

ei ole voinut olla myöskään havaitsematta ylimielisyyttä tämän asian käsittelyn yhteydessä hallituksen toimesta

eräissä puheenvuoroissa on viitattu siihen että elvyttävien investointien lykkääminen rapauttaa infrastruktuuriamme ja tulee pitkän päälle kalliiksi

työttömyyttä pahempaa on vain sota

nyt tarvitaan uusia ennakkoluulottomia ja rohkeita avauksia työllisyystilanteeseen ja niitä rohkeita avauksia työllisyyttä parantavia avauksia vaihtoehtobudjetistamme löytyy

sikäli tämä välikysymyskeskustelu on hyvä ja niin kuin edellinen puhujakin jo viittasi olisi äärimmäisen tärkeää että meidän yhteiskunnassa käytäisiin keskustelua perheiden jaksamisesta hyvinvoinnista siitä miten perheet selviävät sillä monella tapaa perheet on ajettu ahtaalle ja niistä pyritään ottamaan irti kaikki mahdollinen

tällainen vaara on monien säästökohteiden kohdalla kehyksen puitteissa

arvoisa herra puhemies

kaiken kaikkiaan on erittäin hyvä asia että nyt jo kolmannen kerran on mahdollisuus keskustella opposition vaihtoehtobudjeteista

salista poistunut edellisen hallituksen ministeri edustaja pekkarinen on pullistellut täällä saavutuksillaan

eräästä saavutuksestaan ministeriaikaisesta saavutuksestaan hän on vaiennut nimittäin suomalaisen lannoiteteollisuuden myymisestä norjalaiselle yaralle

debatti on kylläkin ollut ajoittain kärkevää tahallista väärinymmärrystä ja yli toisten puhumista

ei ole syntynyt dialogista keskustelua valitettavasti enemmän syyttelyä mutta silti on hyvä että tällaista keskustelua käydään ja oppositio saa tarjota vaihtoehtonsa

siinä meni naapurikunnassani siilinjärvellä sijaitseva lannoitetehdas meni myös soklin fosfaattiesiintymä ja valmis markkinointiverkosto koko venäjän aluetta varten ja kaikki tämä lähes ilmaiseksi

on todettava että keskustan vaihtoehtobudjetti on enemmän kritiikkiä hallituksen rakennesuunnitelmia kohtaan ei niinkään konkreettisesti ensi vuoden budjettia kohtaan

tänäänkin päivällä käydyssä debatissa on paljon asioita jotka olisivat enemmän kuuluneet sinne parin viikon päästä käytävään tulevaisuusselontekokeskusteluun eivätkä niinkään tähän keskusteluun kun keskustellaan ensi vuoden budjetista

mutta kaiken kaikkiaan rohkaisevaa on se että kuitenkaan hallitus ja oppositio eivät niin valovuosien päässä sittenkään ole toisistaan

kirkkohallitus punainen risti mannerheimin lastensuojeluliitto ensi ja turvakotien liitto suomen mielenterveysseura naisasialiitto unioni ja setlementtiliitto joka toimii varsinaisena koordinaattorina

tämä on kuitenkin luomassa pohjaa sille että löydämme toisemme isänmaan pelastamiseksi ja emme kukaan enempää hallituksesta kuin oppositiostakaan maalaile katteettomia ruusunpunaisia kuvitelmia mitä on edessäpäin sillä kuitenkin seuraavien vaalien jälkeenkin joku kantaa vastuun ja on kyettävä vastaamaan huutoonsa

laajasta toiminnasta johtuen tämä määräraha on riittämätön ja näin ollen pääosa tuesta on tullutkin raha automaattiyhdistykseltä kohdennettuna suomen setlementtiliitolle joka on jakanut toimintarahaa edelleen aluetoimistoille ja palvelupisteille

riku toiminta auttaa merkittävästi rikoksen uhriksi joutuneita henkilöitä mutta myös rohkaisee ja suojelee todistajia

näen että toiminnalla on myös rikoksen kitkennässä ja ennaltaehkäisyssä merkittävä roolinsa

kansakunnallemme tämä päivä on ollut menestyksen päivä ja tämän menestyksen juuret on ammennettu pitkälti metsästä

metsä on keskeinen osa kansallista kulttuuriamme kansallista sielunmaisemaamme osa suomalaista identiteettiä

tässä kohtaa ei pidä tehdä tyhmyyksiä ja painaa paniikkijarrutusta vaan pitää tehdä viisaita toimenpiteitä jotta vauriot olisivat mahdollisimman vähäiset maailmantalouden sekavasta vyyhdistä huolimatta

miten paljon onkaan niitä jotka liikkuvat metsässä virkistäytyvät hakevat voimaa metsästä liikunnan kautta virkistyksen kautta ja niin edelleen

hyvä

näin ollen on tärkeää että eduskunta tulevaisuudessa huolehtii riku toiminnan rahoituskehyksen riittävyydestä

tänään on voinut nettilehdestä lukea hälyttävän uutisen home ja sisäilmaongelma asioista oajn kenttäkierroksen tuloksena

mutta yhtä lailla tämä päivä on dramaattinen päivä sikäli että tänä päivänä kun eduskunta käy ensimmäistä kertaa metsäpoliittista selontekoa metsähallituksen pääjohtaja ilmoittaa erostaan

täällä salissa viitattiin perussuomalaisten varjobudjettiin että se on velanottomäärältään samansuuruinen kuin hallituksen esitys

minua ja varmasti muita kansanedustajia ja kaikkia kansalaisia kiinnostaa se mitä nämä uudet toimintamallit ovat

tällainen selonteko toki olisi pitänyt saada jo aikaisemmin ja ties kuinka monennen kerran nyt eduskunnan pitäisi jo metsäpoliittisia selontekoja käsitellä

lupaattehan ministeri ja lupaattehan myös virkakuntanne puolesta että kerrotte näistä uusista innovaatioista niin meille kansanedustajille täällä kuin kansalaisille laajemminkin ettei tarvitsisi jäädä ihan nettilehtien tiedon varaan

siinä nimenomaan korostetaan veronmaksua verot maksukyvyn mukaan ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten puolustamista

meidän on oltava ääninä niille joilla ei ole ääntä joiden ääni hukkuu

haluan vielä kysäistä sen verran kun raotitte kansallispuistoasiaa että puhutaanko uusista kansallispuistoista yksikössä vai monikossa

tänä päivänä osaran aukiot tuottavat hyvälaatuista metsää jopa keski lapissa syväojituksen jälkiä ei näy marjat kasvavat porokarjakin laiduntaa ja voi hyvin muinoin paljaaksi hakatuilla vaaroilla

sanon vielä herra puhemies tämän että me kyllä kannatamme samaa linjaa kuin hallitus velanotossa mutta meidän velanottomallissamme rahaa ei lapioida holtittomasti ympäri maailmaa

mutta meidän on tosiaan tähyttävä tulevaisuuteen kestävään tulevaisuuteen jotta metsä on kansallisvarallisuuttamme myös vastaisuudessa kansallisomaisuuttamme kansantaloutemme kivijalka ja suomalaisessa omistuksessa

arvoisa herra puhemies

kysymys oikeudenmukaisuudesta on vaikea kysymys niin yhteiskunnallisesti kuin filosofisella tasolla ja monilla muillakin tavoilla

arvoisa herra puhemies

eiväthän todellakaan nämä koulutusleikkaukset mitään miellyttäviä asioita ole mutta sitten kuitenkin koulutuksen järjestäjät ovat suhtautuneet monin paikoin hyvin realistisesti

jos olemassa olevia järjestelmiä ja rakenteita pyritään muuttamaan muutos tuo aina enemmän tai vähemmän voittajia ja häviäjiä

tässä selonteossa on paljon yleviä päämääriä ja tavoitteita joille pitää nostaa hattua ja joita meidän kansanedustajien pitää viedä eteenpäin lainsäädännön ja budjettivaltamme keinoin

kuntakenttä sinänsä on ollut rajujen muutosten kourissa

monet koulutuksen järjestäjät ovat ikään kuin pakon edessä lähteneet todellakin asialinjalle ihan pohtineet perusteita ja tulleet siihen tulokseen että toimintoja tehostamalla ja uudelleen järjestämällä voidaan vaikuttaa esimerkiksi keskeyttämisiin

niin kuin on todettu valtionosuuksia on leikattu kovalla kädellä

kykenevätkö ne enää täyttämään peruspalveluiden tuottamisvelvollisuuden kohtuullisella tavalla

on äärimmäisen tärkeää että kaikin tavoin metsä voi olla hyvinvointimme perusta niin taloudellisen kuin henkisenkin hyvinvointimme perusta myös jatkossa

on tärkeää että infrastruktuuri on kunnossa jotta puuhuolto toimii jotta maaseudun tiestö pidetään kunnossa

mutta ei ministeri kyllösellä ole varaa ylpistymiseen siitä esimerkiksi tiestön rappeutuminen syrjäseudulla kertoo karua kieltään

rakkaan kotomaamme niemennotkoissa ja saarelmissa on moninaista lasten nuorten ja perheiden hätää

on tärkeää että pidetään huolta että metsäsektorin koulutuspaikkoja ei ajeta alas vähennetä ja että metsäsektori saadaan kiinnostavaksi opiskelualaksi

katson että olisi välttämätöntä säätää jonkinlainen lex rautavaara tällaisia syrjäisiä pieniä häviäjäkuntia kohtaan

koululaiset opettajien ja koulunkäyntiavustajien mukaan eivät esimerkiksi osaa sitoa kengännauhoja eivät tiedä miten haarukkaa ja veistä pidetään kädessä

herra puhemies

tärkeää on myös että metsäalan teollisuuden koko metsäklusteri on valtava työnantaja ja pääomamassa

kysyn

aikooko hallitus jatkaa ministeri vehviläisen aloittamalla asfalttiteiden sorateiksi muuttamisen linjalla

on äärimmäisen tärkeää että koko metsäteollisuuden ja metsäklusterin toimintaedellytykset turvataan ja myös aktiivinen omistajan edustaja onnellisia koska edustaa omistajuus

kun ministeri kyllösen edustama puolue ja varsinkin sen edeltäjäpuolue oli kovin innokas sosialisoimaan niin onko mahdollista että ministeri kyllösen listalla on tulevaisuudessa yksityisteiden sosialisointi

yhteiskunta joutuu reagoimaan oireiden hoitoon sellaisiin kysymyksiin joita yhteiskunta vauhtisokeudessaan on itse aiheuttanut

presidentti niinistö peräänkuulutti arvovallallaan tavallisia asioita yksinkertaisia jokapäiväisiä asioita

vesijohto ja viemäriverkostoihin tulisi investoida moninkertaisesti nykyistä enemmän sillä nykyiset järjestelmät ikääntyvät kiihtyvällä vauhdilla

tämän ongelmakentän moninaisuutta vaikeuttaa lisää myös se että alan osaajat ovat eläköitymässä ja uusien kouluttaminen on jätetty retuperälle

on totta että tarvitaan yhteiskunnan läsnäoloa yhteiskuntapoliittisia ja sosiaalipoliittisia toimenpiteitä mutta yhtä lailla tarvitaan arjen inhimillisyyttä arjen pelisääntöjä arjen turvaa arjen yhteistä hyvää

aivan oikein herra puhemies hallitus rakennepaketissaan pyrkii vähentämään kuntien velvoitteita mutta tässä lakiesityksessä suunnitellaan että kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmasta poistettaisiin että ei olisi velvollisuutta enää tehdä vesihuollon suunnitelmaa

kun muistelemme omaa lapsuuttamme nuoruuttamme niin tämän päivän lapset ja nuoret ovat menettäneet paljon sellaista mikä meille oli itsestään selvää

esimerkiksi joku vanhempi oli se sitten isovanhempi tai joku sukulainen tai tuttava joka asui siinä lähipiirissä oli turvallinen aikuinen silloin kun vanhemmat työskentelivät

silloin ei puhuttu oheiskasvattajista ehkäpä sellainen oli korkeintaan talonmies joka luudan kanssa huiteli kun pallot osuivat ikkunaan

ei lain perusteluissa eikä pykälissä korosteta riittävästi puskurirahaston luomista vesihuollon infran korjausvelan kattamiseksi

kaikki tämä antoi valmiutta elämän joukkuepelihenkeen ja myös siihen että elämässä pitää olla sellaista elämän pelihuumoria